kun toimittaja tai toimitusjohtaja tai mitä niitä nyt on siellä mediassa kaiken näköisiä mediaattoreita on painottanut halunnut tuoda kysynyt vähän eri lailla niin totta kai tästä nyt jokainen saa irti kaiken näköisiä versioita koska vanha lakihan on ei se nyt välttämättä huono ole mutta koska tämä on se nopeiten vaihtuva alue ja me olemme kaikki tämän keskellä ja aivan niin kuin meillä on nyt tämä tietokoneyhteiskunta ja verkko kun se on joka paikassa niin se muistuttaa aika paljon tämmöistä jumalan olemusta että jatkuvasti voi blogata toisille synnintuntoa tai jotain muuta vastaavaa kiirastulta ja pahempaakin

eli välittömänä tilana tässä meidän on ratkaistava koska me elämme sen kanssa me enemmän ja enemmän elämme tämän messagen kanssa mess ollaan messissä tässä siis media mesettää koko ajan tulee niin paljon kaikkea rojua torvesta että tosiaan pakko on saada mahdollisimman selkeä ja turvallinen jotenkin haltuun tämä asia

aina on vaaransa kun on tämmöinen oikeistolaisempi hallitus niin se jo pelkästään ideologiana viittaa semmoiseen vähän yliturvalliseenkin juttuun ja ehkä kansanedustajat itsekään eivät välttämättä huomaa edustaessaan tiettyjä puolueita että tämmöinen perusturva saattaa olla vaarassa yksityisyyden suoja ja kaikkea tämmöistä kun tuolla mukavasti pikkuhiljaa veistellään sieltä pieniä lastuja aina pois

niin kun tämän kanssa nyt sitten eletään ja ollaan niin toivottavasti kun äänestän siis tätä vastaan tai sen hylkäämisen puolesta tai mikä se sana nyt onkaan niin toivon että mahdollisimman äkkiä tapahtuisi sitten jotain mokia että saataisiin tästä hedelmällisiä oikeusjuttuja ja pidettäisiin tätä prosessia yllä koska tosiaan sen verran vielä jatkaisin että kun tämä media is message se liittyy kaiken näköiseen hieromiseen ja muuta niin tämä laki on sinällään media law is message

tavallaan tämä media nyt minä puhun näistä meidän iltapäivälehdistämme ja vähän niin kuin päivälehdistä ja kaikista muistakin jotka on tulleet tähän on tehnyt meistäkin vähän idiootteja koska monet ovat lukeneet omia lausuntojaan sitä kautta ja nyt kansanedustajat tavallaan saavat syikseen sen että me teemme jotenkin epäselvää huonoa lakia ja kaikki on sekaisin ja vasemmisto vetää hernettä nenään koko ajan

niin kuin sanoin on hyvin vaikea näihin kauniisiin juttuihin luovuuteen ja innovatiivisuuteen satsaavana

no periaatteessa sen takia että message minulle selvisikin että tässä on tämä sekasotkuinen ydin että tämä medialaki on tavallaan median kautta muuttunut että media viestii oikeastaan omasta tilastaan meille tämän lain yhteydessä että sekin täytyisi saada jotenkin paremmin kuriin eikä ainoastaan tätä nopeasti meidän kanssamme nyt muuttuvaa sähköistä viestintää tässä muodossa

mutta itse olen myös ollut opettajana neljä vuotta yliopistossa ja sen takia kuunnellut paljon kanslereita ja muita vastaavia jotka ovat olleet kriittisiä ja huolissaan siitä toteutuuko tämä joten lyhyesti lopetan tämän siihen olisiko aleksis kivi saanut rahoitusta sitten vai olisivatko ylikansalliset puolustaneet ahlqvistia aikoinaan jos olisi ollut tämä systeemi

ei muuta tällä kertaa

annetaan opetusministerille vuoroin

sen verran kun ministeri hyssäläkin tuli paikalle että tässä tuli muutama päivä sitten televisiosta eräskin ohjelma jossa pitkäaikaiselta sikarinpolttajalta kysyttiin että jos hän tietäisi että elämä sitten pitenee pari vuotta niin lopettaisiko sikarinpolton

vastaus oli se että se olotila ja oleminen rauhoittavassa ilmapiirissä ja siinä tilanteessa kun saa keskittyä savun aromin haisteluun ja muuhun tuo hänen mielestään ja monen muunkin mielestä elämään lisävuosia

eli kysyisinkin ennemmin sen perään että kun tehdään tämmöisiä tiukentavia lakeja ja muutenkin meillä mielenterveyden alueella kaikessa on vajaamiehitystä eikä ole saatu hoitoon nuoria jotka ovat riippuvaisia mistä tahansa jutusta niin jos tehdään tupakkajutuista liian pakollisia ja sen kaltaisia ettei ole mitään korvikehoitoja olemassa kuin jotain säälittäviä nikotiinipillereitä tukihoito puuttuu ja kaikkea niin meillä on käsissämme valtava toisentasoinen ongelma tässä yhteiskunnassa

varsinkin kun nuorison seksuaalisuutta ja ylivilkkautta ja kaikkea muuta on tutkittu kuinka tupakka esimerkiksi niihin vaikuttaa yllättävää kyllä rauhoittavasti monella tavallakin niin meidän on luotava sen kaltainen systeemi tai tuotava uutta miten minä sanoisin miehitystä tälle alueelle paljon sen kaltaisten ihmisten jotka ovat herkkiä jäämään kiinni ja narkomanisoitumaan jos käytän näin rohkeata sanaa asioissa

sen verran tämän nokian ehkä tähän mukaan vetämisestä kun muistetaan kuinka ansiokkaasti tässä vielä kirjoitettiin nokiasta edellisen laman jäljiltä että nokia pelasti koko maan niin ehkä tässäkin on myös sen verran poliittisiakin tarkoitusperiä että nokiaa on ehkä haluttu syyllistääkin koska se isona jaksaa kantaa tämän taakan että jotkut poliittisista päätöksentekijöistä ovat ehkä pesseet tässä käsiään

kyllä semmoinen vanha perinne tässä maassa on että tämä raha on se oikealla tai vasemmalla ollut on aina puhunut aika rankastikin näissä päätöksenteoissa

eihän se nyt mukavaa ole eikä suotavaa mutta tosiaan ehkä tässä nokialla käsien peseminen jotenkin tai syyllistäminen tuntuu vähän kohtuuttomaltakin varsinkin kun se on vielä noin kaupunkinakin tampereen naapurina ja olen vielä asunut aikoinani pirkkalassakin joka on kuulunut aikoinaan nokiapirkkalaan

kun tietää koko nokian tavallaan historian niin voi lähteä siitä että siellä jos missä on sitten myös sitä asiantuntemusta ja huippuosaamista ihan oikeasti ja jopa sitä harvinaista välittämistä että nokia näinkin pitkälle on pysynyt tässä maassa

eli jotenkin tuntuu että jotkut onko sitten taas toimittajat ja media tai joku ihme vanhanaikainen politikointi ovat tehneet tästä sen kaltaista että ihan itsesuojeluvaiston nimissä ja puhun nyt koko suomesta tässä mielessä tuntuu vähän kohtuuttomalta tosiaan tämän kaltainen tämän tasoinen syyllistäminen tällä tasolla

arvoisa puhemies

sitten sakt ja mitä näitä muita kaiken näköisiä järjestöjä siellä on ovat kertoneet että se on normaalia käytäntöä nämä äänenpainot ja kaikki ovat tämmöisiä

eli tämäkin meni taas siihen että media on ikään kuin toiminut tässä oikeutena tai jotenkin saanut meidät jotkut ehkä uskomaan siihen että nyt joku on käyttäytynyt hirvittävällä mafiameiningillä tässä ihan uudella tavalla että meillä on uusi käytäntö

en vieläkään lähtisi tältä pohjalta tuomitsemaan ennen kuin selkeästi sieltä jotkut ministerit tulevat todistamaan että näin on käynyt ja vetäkää meidät niin kuin kölin ali

arvoisa puhemies

tämä on tämmöisellä ministerimenetelmällä tehty

muutamia huomioita keskeisistä asioista

tässä lukee ensinnäkin vanhustenhoidon ja oikeuksien turvaaminen oli kysymys minkä oikeus mikä tässä mainitaan niin minun mielestäni kärkeen oikeus

ihmisoikeus ei mikään myös periaatteessa koska ollaan vanhuksia niin on periaatteessa hyvin pitkälle jo vastattu siitä ja ollaan itse elävänä vastaus siitä miten yhteiskunta ja ihmisyys on kohdellut

kun täällä on joskus sanottu että ikä ei ole ihmisiä erotteleva peruste niin kyllähän kaikessa tässä ikä erilaisilla määritelmillä ikärasismista alkaen sen osoittaa

kun on bisnesmaailmaan siirrytty ja kovempaan maailmaan niin mainitsin tuossa jo jossain vastauspuheenvuorossa sen että kuntouttaminenkin tuntuu vähän oudolta käsitteeltä

päinvastoin vanhempien ikäihmisten kuntouttaminen on erittäin tärkeä asia ja se voidaan hyvin vähällä hoitaa kunhan löytyy sitä henkilökuntaa joka lähinnä pystyy joihinkin avunhuutoihin vastaamaan siinä tilanteessa kun tätä vaaditaan

jos jätetään vaan tietyssä vaiheessa makaamaan tai paikalleen niin sitten siitä seuraa paljon kohtuuttomampia ja kohtalollisempia seurauksia

juuri oli helsingin sanomissa se että ruotsinkielisillä seuduilla suomessa ihmiset voivat paremmin ja elävät monta vuotta vanhemmiksi

mielestäni siinä on kyse juuri yhteiskunnallisesta välittämisestä ja tässä mielessä ruotsinkielisistä ei rkpstä vaan ruotsinkielisistä yhteisöistä voisi ottaa suomessa esimerkkiä että siellä ei todellakaan hylätä ihmisiä ja pidetään huolta

keskustelukin on sitten kun se heräsi ollut yllättävänkin asiallista paitsi pääkaupunkiseudun mediassa

joskus se tuntuu todella rivon ristiriitaiselta että kun alkuperäiskansat itämerensuomalaiset jos ketkä liittyivät siihen meillä on niitä heimoja tuolla venäjällä pitkälle beringinsalmelle asti ja jotkut ovat sanoneet että on menty ylikin näkemykseen eivät ainoastaan siis kiinalaiset tai jotkut että pidetään kunnioitetaan ja todella arvostetaan sitä vanhaa perinnetietoa ja kaikkea ihmisyyttä mikä siinä vanhuudessa on niin sitten meillä tässä arvoisa ministeri ja puhemies ja kumppanit on semmoinen yhteiskunta jossa yhtäkkiä tämmöinen ruotsinkielinen indoeurooppalaistyyppinen aika erilaista maailmankuvaa alun perinkin edustava porukka kunnioittaa vanhempiaan

kysyisin tuntein käyttöönoin humanitäärisen sulkusuuhun ollut jossa sanotaan että taikka siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi joka voi johtua kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta on niin sanottu kehäpäätelmä eli ad hoc

sitten kun täällä on tästä kotihoidosta puhuttu paljon niin lupasin äidille että sanon että kyllä me ainakin veljen kanssa hoidetaan niin kauan kuin ikinä voi eikä päästetä mihinkään laitokseen

eli se alkuperäinen teksti jota ei kuulemma muutettu ja joka muutettiin voisi vähän ajatella että joissakin puolueissa on vähän kokemattomia edustajiakin selkeästi sanoi sen että on sodan tai muun kaltainen kriisi meneillään ja siitä johtuu vaikea ihmisoikeustilanne

siitä kun olin viimeksi kansanedustaja media on muuttunut holtittomammaksi ja voisiko sanoa totuudenvastaisemmaksi todella paljon

mutta tämmöisissä asioissa sitten toisessa tv ohjelmassa todistetaan että viime vuosina on saatu aikaankin justiin tätä mainittua lääkkeitten päällekkäisyyden vähentämistä ja montaa muuta hyvää asiaa mitä täällä on tuotu esiin niin että selkeästi hoito on ainakin joiltakin osin parantunut ja näitä asioita on huomioitu

ikäheimon mukava kun on aina näitä kaikkia tulikouria ja muita ikäheimon komitea joka oikein on ikäihmisiä tutkinut on meille näitä todistellut että kun ihminen tulee vanhemmaksi ihminen tulee tietysti heikommaksi ihminen on enemmän toisten armoilla niin sitten tulee tämä julma media

ensin tvssä johon tietysti päättäjät olemme vaikuttaneet ja hallitus viedään kaikki urheilu kaikki hyvät ohjelmat pois maksullisille kanaville

sitten tietysti muutenkin tämä laitoshoito vanhaan aikaan niillä nimillä pelotteli ihmisiä mutta sitten media tekee tämmöisiä juttuja eikä varmaankaan ihan vaan sen takia että oppositio saisi siitä lyömäaseen

mutta tosiaan oman äitini kohdalla ja yleensäkin omaishoidon kohdalla lopetan juuri tässä olen tullut siihen tulokseen että välittäminen ja kunnioittaminen ja kaikki se arvonanto mitä ihmisoikeuksiin kuuluu myös vanhemmilla ja ikääntyneemmillä ihmisillä pitää olla

edustajan

edustin

edustaja pentti boyssa edusti ottaa chris

ei oikeastaan mitään ministerille sanottavaa asiat tulivat harvinaisen selviksi ja ilmeisesti tästä johtuen tämä kansan tuomioistuin tekikin tämän mutta se nyt on toinen juttu

kaltiokummulle kun hän puhui joitain höperöitä joistain radikaaleista muutoksista ja euroopan unionista ja näin että käsittääkseni ainoa ryhmä johon kuulun oli hyväksynyt tämän jo niin kuin täällä on todistettu ja muuta

luin sen ainoan kohdan jossa oli muutettu tämä sanojen järjestys toiseksi niin että tämä kriisi vaadittiin että olisi selkeämpi tilanne siitä että on ihmisoikeustilanne tässä kyseisessä maassa huono niin tämä vierustoveri tässä heittää heti sitä samaa lietsomista kuten aikoinaan ministeri itse jo ennen joulua tavallaan syyllisti yhden suomalaisen puolueen ikään kuin paljon radikaalimmasta käyttäytymisestä jopa suomen perustuslain rikkomisesta

tulevaisuusvaliokunnankin edustajana voisi heti tähän alkuun todeta että tässä jos missä näkyy että politiikasta on tullut intressipohjainen jarru kaikelle syvemmälle kehitykselle

tämä koko lietsonta tuli ihan eri puolelta kuin meiltä

nykyinen yksisilmäinen ja muutoksiin reagoimaton nelivuotinen hallitussopimus näyttää oikeuttavan sovittujen asioiden huonon valmistelun ja läpi runnomisen

sitten kun ne tulevat esiin ne ovat huonosti valmistettuja ja sitten on kaikki tavallaan jaettu näille puolueille jotka tässä ovat olleet mukana niin että ei sitä kukaan sitten kyseenalaista koska se kuuluu tähän mandaattiin

kun hallituksen taholta puhutaan mahtavalla rintaäänellä rinta rottingilla tulee melkein mieleen loistava sarja putous josta moni muistaa marja tyrnin mutta kete rahkosen hahmo muistuttaa enemmänkin tämmöisiä nykyhallituksen pontevia poikia jotka sitten kuiteskin samalla kun rehvastelevat tällä asialla tekevät alokasmaisen virheen siinä että jättävät kokonaan huomioimatta esimerkiksi aurinkoenergian tariffit selonteossaan ja päätöksissään

sitten kun mainostetaan ettei tässä päätöksessä ole ryhmäkuria niin jokaisen yksinkertaisemmankin luulisi tajuavan että kun oppositiostakin löytyy tämmöisiä oikeistolipposlaisia jotka ilman muuta ovat tässä puolella niin täytyy muutamalle sallia sitten poikkeama

samalla lailla kun vihreätkin olivat hallitussopimuksen mukaan saaneet luvan poiketa tässä asiassa niin aika hassu näytelmä on tässä ollut sitten vakuutella että nyt sitten yllättäin ruvetaan vastustamaan vaikka on tultu hallitukseen sillä sopimuksella että saa vastustaa justiin tässä asiassa

niin että sitten unohtuivat nämä aurinkotariffit niin esimerkiksi tulevaisuusvaliokunta jätti ne pois hallituspuolueitten takia oikeastaan kaiken sieltä mietinnöistään vaikka aurinkokennojen kehitys etenee esimerkiksi uudessa seelannissa kiinassa ja muualla pystyvät ottamaan pilvien läpitte jo auringonvalon talteen paljon paremmin ja halvalla

suomessa palkittiin justiin millennium palkinnollakin tämmöinen klorofylli ideasta juttunsa kehitellyt keksijä jonka idean innovaation pohjalta halvalla pystytään valmistamaan näitä juttuja

suomi näytti tässä niin kuin tosi upean brändin maailmalle että me arvostetaan näitä juttuja mutta meidän hallitus unohtaa aurinkotariffit kaikki tämmöiset energiajutut kokonaan tästä jutusta

asiantuntijoiden kuuntelu ja selkeästi suuremmat linjat on tuotu esiin mutta kuulemma hallitus ei kuunnellut tässäkään mitään ja sielläkin ihmeteltiin miten voi tapahtua tämmöistä juttua

toki joku koiranleuka viisaudessaan todisti että kun obama valitsi alan nobelistien johtavan asiantuntijatutkijan visionäristin asiantuntijaksi ympäristö ja energiakysymyksessä niin meillä sitten on joku ylioppilas joka on opiskellut tiedotusoppia tässä jutussa

nimittäin ehkä hänelläkin on joku kompleksi varsinkin jyväskylän yliopiston suhteen koska siellä todistettiin se että suomalainen energiapolitiikka on täysin väärin palkitseva systeemi

eli kun ihmiset vähentävät yksilöinä energiankulutusta niin silloin nämä vattenfallit ja muut välistävetäjät fortumit pistää näihin tasaveromaksuihin nämä hinnat

eli koko ajan kun ihmiset vähentävät energiankulutusta niin energiayhtiöt haluavat voittonsa puhemies sillä että nostetaan sitten niitä taksoja joihin eivät yksilöt voi enää vaikuttaa

tosiaan tässähän on vähän sama idea nyt tässä meidän energiapoliittisessa suhtautumisessa suuntautumisessa kuin aikoinaan oli puurakentamisen suhteen

eli miksi nyt tässä sitten vielä tämmöinen vääränlainen psykologia ei ainoastaan näissä tariffijutuissa

sattumalta tämän päivän aamulehdessä pirkanmaalainen kansanedustaja sasi joka on muuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja todisti aamulehdessä isolla jutulla että perustuslaki vaatii pakkoruotsin ja samainen sasi siis vääristelevä ja aika epätotta puhuva tänään isolla ja radiossa todisti että me kaikki jotka vastustamme ydinvoimaa siinä on muutama vihreä ollaan hiilimiehiä että me niin kuin haluamme saastuttaa maapallon ja tehdä pelkkää mustaa hiilijälkeä tänne näin tähän yhteiskuntaan

tiura ole ihme ettei ministeriäkään sieltä mielellään valita koska ei kai sentäs fiksu suomi halua tuon kaltaisia ihmisiä ajamaan asioitaan vaikka ehkä omiin porukoihin meneekin

tosiaan ei ihme sitten kun kokoomuksessakin sitten vielä on yliopistot hallussa ja tämä uudistus muutenkin mikä ei ole kauhean hyvin saanut tuulta sitten yliopistoissa saa saman kaltaisia reaktioita aikaan jos tämä älyllisyyden taso kokoomuksen kansanedustajilla pitempiaikaisillakin jopa ministerinä joskus olleilla on tätä

nimittäin tässä ponnessahan jonka perussuomalaiset ovat jättäneet nämä asiat halutaan mahdollisimman äkkiä tarkastettavaksi ja kiireellisesti niin että tämä homma sitten toimii koska ed

jonkunlaisella vielä voisi sanoa vahvan uskonnollisen taustan omaavalla kansanedustajalla ehkä tässä näkyy justiin se miten kaikki skientologia ja vääristely ja muu sitten tunnepohjalta vielä heitetään vastustajien niskoille

itse olen kirjoittanut kirjankin kapulakielinen pilkunrakastaja justiin vähän aikaa sitten jossa todetaan monessa asiassa että kapulakieli on harvinaisen hankalaa

koska eestissäkin kun aurinko päev on ollut aikoinaan jumala niin kuin ilmeisesti meilläkin niin aurinkohan on justiin se kaiken ydinvoimaloiden ja fuusioreaktioiden ja kaikkien niin kuin esikuva

tulevaisuutemme on tutkijoiden ja hallituksen rahoittajien ja lobbareita fiksumpien mielestä niin pitkälle auringossa että juuri maan suurimman lajin voitti heti maailman suurimmalla innovatiivisuus ja luovuuspalkinnolla millenniumilla palkittiin aurinkokennojen kehittäjä suomessa tai siis ei ollut suomalainen mutta täällä oikein presidentti kävi kättelemässä

ministeri pelkää rasismia

ikään kuin meille nyt järjestettäisiin tämmöistä kaoottista tilannetta jossa turvapaikanhakijat hermostuvat tuolla ja sitten ihmiset hermostuvat

siis minä väitän että jos nyt syntyy rasistisia ilmiöitä niin tämä on tavallaan taitamattoman hallituksen syytä että annettiin tapahtua

sen sijaan että olisimme esikuvallinen tässä mitä millennium palkintokin edustaa pohjolan valkeus niin kuin raamatussa sanotaan pieni johtava kansa pohjan periltä niin olemme vetäneet tässäkin pelkän mammonan keinottelun ja vääristelyn linjaa

jos valtiovarainministeri katainen olisi epäonnistunut omalla työsarallaan yhtä pahasti kuin eurooppaministeri että tämmöinen moninkertainen rajojen ylittäminen tapahtuu ja yhtäkkiä meillä on jäänyt käsiin tämmöinen voisi sanoa ongelma siitä että meillä ei ole sijoituspaikkoja eikä koulutusta eikä mitään muuta niin se on heti tutkittava koska se on se aihe joka saattaa aiheuttaa näitä rasistisia ilmiöitä

toki myönnän sen kaunopuheisuuden mitä arvoisa puhemies ministeri pekkarinenkin esittää mutta yhdyn kyllä niihin mielipiteisiin jotka näkevät ehkä vähän kehittyneemmän kesänäytelmissä olevan harrastelijan helluntalaissaarnaajan tai jonkun muun vastaavan joka sitten niin kuin kiihkoilee asioilla sen sijaan että toisi niistä asioista oikeita konteksteja esiin

eli minä olen kaikessa muussa ihan tällä lailla jutun takana ja hyväksyn nämä kaikki mitä tässä on sanottu mutta tosiaan toivon että sitten vedetään ne johtopäätökset mahdollisimman äkkiä

on suuri sääli valitettava onnettomuus että suomessamme tämä oikeistolainen uskoon pohjaava hallitus käyttää tässä asiassa myös usko ja omatunto käsitteitä väärin siunaamaan mammonanpalvontaa ja vääristelyä

seurataan eurooppaa tässä

tässä asiassa vedotaan ilmastopolitiikkaan ja sen kehittämiseen ja kehitys sanaa jos mitä käytetään poliittisesti väärin peittämään sitä että juuri politiikka on sitoumustensa tähden kehityksen suurin jarru surkeine valmisteluineen kuten tässäkin kauaskantoisessa jutussa

haluan lopettaa tämän david attenboroughin lainaukseen hänen pitkässä bbclle tuottamassa elokuvassaan evoluutioteorioista ja darwinista että tässä vaiheessa kyse ei enää kun me olemme näin pitkälle tulleet ole kehittymisestä vaan ennen kaikkea kehityskyvyn kehittämisestä

ehkä tässä arvoisa puhemies nyt lopetan on se syy miksi nuoret ja fiksummat ihmiset eivät ole kiinnostuneita nykypolitiikasta vaikka heidän tietämyksensä asioista on suuri niin kuin helsingin sanomatkin tänään todistaa

itse olen auringonpalvoja ja uskon sisäiseen ydin ja sydänvoimaan ja elektroniseen ekstaasiin mutta en vanhakantaiseen sokeasti rahan perässä tulevaisuuteenkin

arvoisa puhemies

tulevaisuusvaliokunta osa meistä niin kuin osa tietysti kansanedustajistakin myös hallituspuolueitten tiesi jo kauan sitten kyseisen laman vaarat ja sen että nousukausi ei voi jatkua sillä keinotekoisuudella millä se aikaansaatiin enää kauaakaan

kuitenkaan ei tämän kaltainen ehkä kielellismielinen temppuilu mitä nyt budjetissa esitetään elvytyksen nimissä ole se ratkaisu siihen mitä tulee tai ainakaan asenteelliseen lamaantumiseen siihen mikä tulee seuraamaan sitten tätä varsinaista talouspoliittista lamaa työttömyyttä ja muuta vastaavaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän koska kaikessa viinankulutuksessa kaikissa mielenterveydellisissä ongelmissa masennuksissa depressioissa on havaittavissa se että suomalaiset eivät oikeastaan ole edellisestäkään lamasta toipuneet koska sitä ei koskaan rehellisesti hoidettu tosiasioita ei tunnustettu

media on ollut yllättävän saamaton siinä että vaikka hyviä kirjoja on asiasta kirjoitettu niin meille ei ole tavallaan sallittu totuutta tässä yhteiskunnassa

tässä budjetissa esimerkiksi jos asenteellisesti ajatellaan niin suurin laman aiheuttaja minun mielestäni yksinkertaisesti on fortumin kaltaisten suurfirmojen politiikka

esimerkiksi se että täällä harhautetaan ihan suoraan meitä sillä että joku windfall vero sitten tämä tuulesta temmattu tai putoillut lisäarvo näille suurfirmoille tai tässä tapauksessa fortumille ja muille sähköfirmoille ja niille välittäjille olisi se ratkaisu sitten kun verotettaisiin tätä asiaa

kun tähän asti kansalle on vakuutettu että kun bensan hinta ja muu energian hinta nousee budjetoitu kaikki budjetissa näette niin sitten sähkön hinta seuraa perässä

kansalle samaan aikaan hallitus budjetin yh teydessä antaa sen kaltaista asenteellista juttua että vähentäkää kulutusta ja kun kansa on vähentänyt kulutusta niin hallituksen firma suomen kansan pääasiassa omistama fortum tai siis ei omistama mutta hallinnoima palkitsee sillä lailla että se nostaa hintaa entisestään

kun me vähennämme kulutusta niin tämä nostaa häikäilemättömästi hintoja ikään kuin ilkkuen että kyllä osakkeenomistajat tässäkin tilanteessa tarvitsevat omat yhtä suuret voittonsa kuin ennenkin

samaan aikaan media ja hallituspuolueet hurskastelevat sillä että nyt osakkeenomistajien aika olisi osallistua myös talkoisiin tällä alueella

sitä ei tulla näkemään ja karmivin esimerkki surkein häpeämättömin ja moraalittomin on se mitä fortum ja hallituspuolueitten tästä asiasta vastaavat ministerit valtiovarainministeri etunenässä tekevät tämmöisessä tilanteessa eli eivät pistä tätä tämän kaltaista juttua tässä maassa kuriin

sillä ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa eikä näitten hyvien vaihtoehtoenergioitten ja muitten kanssa että fortumin annetaan käyttäytyä tuolla lailla koska mikään ei ole palkitsevaa mitä me teemme vaan ainoastaan pelataan kun on saatu hallitukselta valtiolta ja näiltä hallituspuolueilta käsiin tuon kaltainen firma muutamalle ihmiselle muutamille osakkeenomistajille optiojutuissa ja muuta vastaavaa jotka nyt tietysti alkavat olla ohimenevää kohta pelataan vaan rahaa

eli nyt kun sitten joulun viettoon mennään niin toivotaan sitten että ministerit risikko ja hyssälä joita on tässä kehuttu onnistuisivat sitten oikeasti näissä asioissa mitä he peräänkuuluttavat

ainakin hyväntahtoisesti toivon että tällä alueella sitten suomalaiset yllättyisivät että eivät menisi tähän masentavaan taloudelliseen voisiko sanoa perättömän puheen ja lupausten alhoon mukaan vaan jotenkin ryhdistäytyisivät ja näkisivät että ei ole odotettavissa budjetista eikä nykyhallituksesta parantajaa ainakaan henkiselle tilanteelle

arvoisa puhemies

kollegat

tosiaan puhemiehistöä myöten on vaadittu suurten linjojen vetoa ilmeisesti myös budjetin yhteydessä koska budjetti jos mikä tietysti johtuen ministereistäkin että niitä on eri aloilta niin paljon on aikamoista silppusäkkiä ja pilkkomista

mutta tosiaan pikkusieluisten keskuudessa suurten linjojen veto on aika vaikeata tai oikeastaan useasti on vähän ahdasmielistä ja tyhmää ja tajuttoman tajuamattoman näyttelemistä tämä politiikka sillä eihän kukaan voi olla tosissaan niin yksinkertainen kuin tämmöinen sarasvuohenkinen konsulttipositivistinen valtiovarainministeri katainen tässä tilanteessa mihin ollaan menossa

se on toinen asia sitten kun on puhuttu budjetinkin yhteydessä taas ihan puhemiehistön suulla siitä että tämä muistuttaa sitä meininkiä mikä oli viisitoista vuotta sitten että aina unohdetaan se kun tämmöisiä budjetteja tehdään eivätkä nämä reagoi mitenkään tähän maailmantilanteeseen niitä kehutaan että me olemme täällä politiikkaa tekemässä

minä ainakin satuin tulemaan justiin laman jälkilöylyssä katselemaan tätä meininkiä ja huomasin että se oli tahallista politiikkaa

aina kun tulee tämmöinen amerikassakin ja nyt suomessa suuri tilaisuus rahastaa niin ne voimat jotka rahoittavat nykyisiä poliittisia tahoja ja muuta odottavat jättipottia

minä olen hyvin pitkälle sitä mieltä että voisi kuvitella teitä täällä nyt vähän on ja aika nuoriakin vielä paitsi tietysti edustaja kotkasta tai voisitteko te kuvitella että valtiovarainministeri katainen samalla tyylillä herra puhemies kuin aikoinaan iiro viinanen hokisi koko ajan että ei devalvoida ei devalvoida ei devalvoida

minua tänäänkin kun luin iltapäivälehteä toista niistä ei viitsi sanoa kumpaa ettei tule mainostettua hämmästytti se yksinkertaisuus kuinka iltapäivälehti kertoi sen asian mitä suomessa oikeastaan tapahtuu